suomalaisen lainsäädännön mukaan kaikilta kaksoistutkinnon saajilta edellytetään kolmen vuoden työkokemus ennen opintojen alkua ja välttämättä sellaisia ei kaikilta kansainvälisiltä opiskelijoilta löydy

jos tilanteeseen halutaan muutosta ja pohjoismaisia osaajia halutaan saada pysyvästi hyödyttämään suomen kansantaloutta tulisi korkeakoulujenkin markkinointiin pohjoismaissa kiinnittää erityistä huomiota

valtioneuvoston selonteon tärkein viesti meille on se että suomi on afganistanissa edistämässä itselleen tärkeitä demokratian ihmisoikeuksien ja oikeuslaitoksen periaatteita

siksi kannustaisinkin nykyistä ja tulevia hallituksia etsimään toimivia ratkaisuja jotta suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymisen painopisteet toteutuisivat myös ammattikorkeakoulujen osalta

kun tässä salissa aikoinaan tullaan käsittelemään niin sanottua pakkoruotsiasiaa yksi tärkeä näkökulma joka pitäisi ottaa huomioon liittyy juuri pohjoismaisen koulutusyhteistyön tulevaisuuteen

toinen yksityiskohtaisempi ongelma liittyy ammattikorkeakoulujen uuteen tilinpäätöskaavaan joka on käytännössä sama kuin yliopistoilla nykyään käytössä oleva

päädytäänpä tämän kansalaisaloitteen suhteen mihin lopputulokseen tahansa olisi hyvä että tästä vuosikausia rakennetusta pohjoismaisesta koulutusvaihtoehdosta

ammattikorkeakoulujen näkökulmasta puutteellisen tilinpäätöskaavan käyttöönotto merkitsee tilinpäätöksiin liittyvän byrokratian lisääntymistä ja ajantasaisten tilinpäätöstietojen tarpeetonta viivästymistä

itse menisin tähän mennessä hieman pitemmälle ja harkitsisin jo nyt lähes pelkästään positiivisia kokemuksia keränneen yths kokeilun lopettamista ja yths järjestelyn käyttöönottoa kaikissa ammattikorkeakouluissa

tämä panostuksemme tulee myös jatkumaan tulevina vuosina sillä kysyntä suomalaisille poliiseille ja muille hallinnon kehittämisen ammattilaisille afganistanissa on edelleen suurta

nostaisin esille ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä kaksi asiakohtaa jotka mielestäni tarvitsisivat meillä kansallisellakin tasolla lisää keskustelua

keskustelu on pakko jättää päiväksi sopimuksen kaasuun

siksi olisikin hyvä jos vaikkapa valiokuntakäsittelyssä tähän pieneen mutta hallinnon kannalta merkittävään seikkaan voitaisiin paneutua riittävällä vakavuudella

myös kehitysyhteistyössä panoksemme ovat olleet merkittäviä

ensimmäinen niistä liittyy ulko ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön kehittämiseen pohjoismaissa yhteistyössä ja toinen pohjoismaisen yhteistyön tuottamiin tuloksiin joita tässä mietinnössä käsitellään neuvoston suositusten tehostaminen otsikon alla

lakialoite on tärkeä jo siitäkin syystä että tämä suomalainen demokratia jonka ylintä valtaa me täällä vaalikaudella käytämme on rakennettu luottamukselle viranomaisia ja oikeudenkäyttöä kohtaan

yhdessä muiden maiden avustusten kanssa on saatu myös paljon hyvää aikaan niin afganistanin terveydenhuollon kuin koulutusmahdollisuuksienkin osalta

yhteistyön tiivistäminen ulko ja turvallisuuspolitiikassa on ollut viimeiset vuodet pohjoismaisen yhteistyön dynaamisinta osaa ja sillä on ollut laaja kannatus kaikissa pohjoismaissa

kuitenkaan kuten selonteossakin todetaan nykyisen afganistanin operaation aikana perimmäistä tavoitetta eli afganistanin yhteiskunnan vakauttamista ei ole vielä saavutettu

kaikkein vähiten me tarvitsemme tässä taloudellisessa tilanteessa lisää asiaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja tai yrityksiä lakaista tämä ikävä asia maton alle

sen jatkoksi pohjoismaiden ulko puolustus ja kehitysministerit ovat antaneet kuluvan vuoden helmikuussa julkilausuman jolla määritellään tulevan yhteistyön prioriteetteja

afganistanin poliittisessa ja hallinnollisessa järjestelmässä esiintyvää korruptiota saati maassa rehottavaa huumeiden tuotantoa ei ole saatu kitkettyä pois tavoitteesta huolimatta

pohjoismaiden ministerineuvostossa ei edelleenkään ole ulko ja puolustuspolitiikan ministerineuvostoa eikä pohjoismaiden neuvostossa sitä vastaavaa valiokuntaa pääosin historiallisista syistä

niiden olemassaolo lisäisi sekä pohjoismaalaisten itsensä että muiden kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä kohtaan ja antaisi siten lisää näkyvyyttä myös muille pohjoismaisen yhteistyön muodoille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

minäkin olisin näin entisenä urheilijana kiittänyt ministeri arhinmäkeä koska hän on todellakin nostanut lasten ja nuorten tasa arvoisen liikunnan harrastamisen liikuntapolitiikan keskiöön

näin voimme osoittaa valtion tasolta arvostusta heille kaikille jotka edustavat parhainta suomalaisuutta kukin omalla tavallaan ja kukin omilla arvoillaan paremman maailman hyväksi

olemme noin viisitoista vuotta pärjänneet pisa tutkimuksissa ja olemme olleet siinä maailman parhaita mutta se ei ole hirveästi näkynyt meidän bruttokansantuotteen nousuna

puutun tässä puheenvuorossa vain yhteen tärkeään teemaan joka oli näkyvästi kuitenkin esillä pohjoismaiden neuvoston kulttuuri ja koulutusvaliokunnan työssä

siksi olisi tärkeää että oman turvallisuutensa moninapaiseen yhteistyöhön rakentava suomi ajaisi pohjoismaiden yhteistyön ulko ja turvallisuuspolitiikan institutionalisointia

jostain syystä tämä meidän upea pisa oppilasmassamme hukkuu jollain lailla korkeakouluissa tai jossain välissä sitten jonnekin muualle

aihe on pn foorumeilla käsiteltävistä asioista uusin mutta kiinnostus siinä tehtävään yhteistyöhön on kaikissa pohjoismaissa suurta

hyvä alku olisi yksityiskohtaisempi tiekartta siitä milloin ulko ja turvallisuuspolitiikan yhteistyö pohjoismaiden kesken voitaisiin saattaa myös institutionaalisella puolella ansaitsemalleen tasolle

mitä puolestaan tulee pohjoismaiden neuvoston antamien suositusten vaikuttavuuteen olen samaa mieltä ulkoasiainvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan kanssa

niitä on kuitenkin mahdollista hyödyntää ja korostaa niin keskinäisen urheiluyhteistyön kehittämisessä kuin toiminnassamme kansainvälisissä urheiluyhteisöissä

jopa kansanedustajan ammatti on tällä hetkellä arvokkaampaa kuin myyntityö

erityisesti viimeisen osalta on rehellistä todeta se että sinällään hyvää tarkoittavien suositusten tehtailu on syönyt koko pohjoismaisen yhteistyön uskottavuutta

siksi useammassakin maakunnan keskuksessa on ajauduttu tilanteeseen jossa lentoyhteyksiä joudutaan pitämään pystyssä paikallisen elinkeinoelämän tai kuntien rahalla

arvoisa puhemies

dopingin vetovilpin ja sopupelaamisen estäminen kansainvälisten urheilutapahtumien kestävyyteen liittyvät asiat sekä urheiluun liittyvät osallisuuskysymykset ovat asioita joissa meillä kaikilla on paljon annettavaa ja myös vaikutusvaltaa